avustuksista päättävä ministeri ei voi syrjiä yhtä järjestöä ja siinä toimivia nuoria esimerkiksi näiden vakaumuksen tai mielipiteiden perusteella

maaseudulla on yhä enemmän tarpeita raskaampiin kuljetuksiin

jo nyt korjausvelkaa on kertynyt liikaa joten valtion pitäisi päinvastoin panostaa lisää jotta tiet voitaisiin pitää ajokuntoisina

voitaisiinko alempiasteisten yleisten teiden ja tiekuntien ylläpitämien yksityisteiden kunnossapitoon ja muuhun pieneen tierakentamiseen saada rahaa niin että isot investoinnit jaksotettaisiin pidemmälle aikavälille

arvoisa puhemies

silloin tuli mieleeni ministeri alexander stubb joka vaalien alla kymenlaaksossa julisti että ensimmäisen kreikka paketin jälkeen homma on hallinnassa niin kreikassa kuin muuallakin euroopassa

oletteko edelleen samaa mieltä kreikan ja euroopan tilanteesta

tieverkostomme korjaustarpeen laiminlyönti aiheuttaa siis valtavat lisäkustannukset ja edessä oleva korjausvelka vain suurenee lumipallon tavoin

eikö silloin olisi erityisen tärkeää toimia mahdollisimman järkevästi ja hoitaa olemassa olevaa tieverkkoa kunnolla jolloin vältytään kohtuuttoman suurilta korjauskuluilta

se on järkyttävän paljon

miksi toimitaan hölmöläisten tavoin

tiestön kunnossapidon korjausvelka on jo peräti kahden miljardin euron luokkaa ja nykymäärärahoilla tilanne aina vain pahenee

me toki tiedämme että rahaa on niukalti

siksi kysyn ministeriltä

olisiko tässä tilanteessa taloudellisesti järkevää tinkiä jopa uuden rakentamisesta jotta olemassa oleva tiestö säilyisi jotenkuten ajokelpoisena

puolueenne korostaa politiikassaan vastuunkantoa

voitteko rehellisesti suomalaisten edessä jotenkin todistaa että mafiosojen miljardien pelastaminen on paras tapa kantaa vastuuta suomalaisen työn ja hyvinvoinnin puolesta

sitten kysymys demariministereille

puolueenne korostaa politiikassaan solidaarisuutta eli yhteisvastuuta

voitteko rehellisesti suomalaisten edessä jotenkin todistaa että venäläisten mafiosojen miljardien pelastaminen on oikeudenmukaista yhteisvastuuta

hovi ja hallinto oikeuksien yhdistämisen valmisteluvaiheet ovat todella karmaiseva esimerkki siitä että tarkoitus pyhittää keinot tavalla jonka lopputulemana mennään ojasta allikkoon

venäläisten kiinteistöomaisuus on kasvanut sellaisiin mittasuhteisiin että sen vaikutukset erityisesti kaakkois suomessa eivät nykytilanteessa ole vain positiivisia

ehkä niistä ratkaisuista kaikkein epäonnistuneimmaksi historia tulee osoittamaan niin sanotun kunta ja sote uudistuksen

sen jälkeen laitettiin toimikuntia ja työryhmiä selvittämään miten tuo tavoite voitaisiin erilaisin selityksin ja laskelmin osoittaa oikeaksi

todellista venäläisten omistuksessa olevaa kiinteistömäärää ei tiedetä sillä tilastoissa näkyvät vain ostajat joiden osoite on venäjällä

tämän asian osalta perustelut selitykset ja laskelmat ovat muuttuneet asian valmistelun aikana aina sen mukaan mistä päin niin sanottu tuuli on käynyt

viimeistä edellisen mallin mukaan kuopiossa ja kouvolassa sijaitsevat hovioikeudet ja hallinto oikeudet olisi yhdistetty niin että toinen olisi toiminut kouvolassa ja toinen kuopiossa

toki siinä taustalla hääräsi muitakin pelinrakentajia

nyt tämä kunta halutaan väen väkisin sisällyttää tulevien oikeusistuimien toimialueeseen jotta oikeusistuimista saadaan kaksikieliset

se tulee aiheuttamaan turhaa työtä ja myös tarpeettomia lisäkustannuksia

mielestäni asetettuun kustannussäästötavoitteeseen olisi päästy parhaiten yhdistämällä kouvolan hovi ja hallinto oikeudet saman katon alle

ne ovat olleet monella tavoin yhtä kautta historian

hallitus ei ole pystynyt esittämään minkäänlaista laskelmaa joka osoittaisi aiotun kunta ja sote sekoilun järkeväksi

etelä karjala ja kymenlaakson kymijoen itäpuolinen alue kuuluivat aikoinaan viipurin läänin läntiseen vaalipiiriin

kymijoen itäpuoliselta alueelta on suuntauduttu ensisijaisesti viipuriin sillä esimerkiksi lappeenrannasta viipuriin on sama matka kuin helsingistä porvooseen

samalla ratkaisu on siirrettävä seuraavalle hallitukselle

sitä ennen toimin eri sanomalehtien levikkipäällikkönä

näin ollen yhteiskunnalle aiheutuu kuvitellun verotuoton sijaan mittava lisälasku

siksi esitetty vero on suoraan sanottuna hölmöläisten hommaa ei ainakaan isänmaallista

äänestys on annettu santrac neljäkymmentäkuusi ääntä neljä poissa yhdeksän iskun pohjois

virpi ja uskoo x neljä eetu

äänestys on annettu

neljäkymmentäviisi ääntä neljä poissa kymmenen iskut olivat viestintä pintoja kakskymmentäviisteitä

arvoisa herra puhemies

liikenne ja viestintävaliokunta ehdotti yksimielisesti siis yksimielisesti että luovutaan työaikakirjanpidon pitämisvelvollisuudesta ja tarkkailu perustetaan ajopiirturikortin tietoihin

ei ole mitään mieltä säätää määräystä jolle ei löydy riittäviä perusteita jota ei pystytä valvomaan ja joka aiheuttaa paljon vaivaa

silloin meidän kannattaa valita pienemmän riesan tie

tilalle tulevat suuret kansainväliset yritykset ja myöhemmin myös pimeä kabotaasiliikenne

hallitus aikoo pitää kunnossapidon määrärahat alimitoitettuina koko vaalikauden ajan

muun muassa edustaja eestilä täällä puhui kuinka venäläisten investoinnit ovat hyviä tälle maalle

rangell väinö tanner t

totuus on kuitenkin toisenlainen sillä venäläisten firmoista suurin osa on pöytälaatikkofirmoja ja sopii kysyä miksi

neuvostoliiton vahvan painostuksen leimaamassa ja muutoinkin politisoituneessa oikeudenkäynnissä syytetyt tuomittiin pitkiin vapausrangaistuksiin

matkailuun liittyviä kiinteistökauppoja tunnen yksinomaan etelä karjalasta noin kymmenkunta mutta yksikään niistä ei ole toteutunut kuten on etukäteen luvattu

jälleen sopii kysyä miksi

valtaosa suomalaisista ei ole koskaan pitänyt sotasyyllisiksi tuomittuja syyllisinä mihinkään rikokseen vaan isänmaallisina kunniallisina kansalaisina jotka äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa ponnistelivat silvotun ja uhanalaisen maamme hyväksi

suomalaisten silmissä he eivät ole koskaan vähimmässäkään määrin menettäneet kunniaansa eikä heidän osaltaan siksi sinänsä tarvita mitään kunnian palautusta

kuitenkin kansallisen ja oikeusvaltiollisen itsekunnioituksen takia on aiheellista viimeistään nyt avata lailla säännelty tie oikaista syytettyjä kohdannut vääryys

sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä loukattiin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatetta monissa kaikkein keskeisimmissä kohdissa ja toimittiin vastoin silloisen ja nykyisen perustuslakimme ilmaisemia demokraattisen sivistys ja oikeusvaltion perussääntöjä

sopivin keino kerrottujen raskaasti virheellisten rikostuomioiden poistamiseen on oikeudenkäyntilakiemme tuntema säännöstö nimeltään tuomionpurku

korkein oikeus on tässä tapauksessa oikea ja kvalifioitu instanssi jolle toimivalta sotasyyllisyysoikeuden tuomioiden purkuasiassa on soveliainta osoittaa

korostan

lakiehdotuksen mukaan aloitevalta purkuhakemisen tekemiseen olisi sekä valtakunnansyyttäjällä että sotasyyllisyysoikeudessa tuomitun omaisella

sotasyyllisyysoikeuden tuomioiden kaltainen kansallisesti syvän traumaattinen kipupiste ja kunniavelka on syytä saada kansallisen ja oikeusvaltiollisen itsekunnioituksen edellyttämällä tavalla hoidetuksi ennen kuin suomen itsenäistymisestä tulee kuluneeksi sata vuotta

nykyisen vesihuoltolain perustelujen mukaan ne luetaan pääsääntöisesti vesihuoltolaitoksiksi jotka ministeriön ja kuntaliiton tulkintojen mukaan eivät kuulu vesihuoltolain piiriin

pahimmat ongelmat syntyvät siitä että vesihuolto osuuskunnat pääsääntöisesti joutuvat liittymään kuntien omistamien vesihuoltolaitoksien verkostoihin joilla on niin sanottu luonnollinen monopoli puhtaan veden tuottajana ja jätevesien käsittelyssä

kunnat voivat käyttää tätä monopoliasemaa hyväkseen keräämällä piiloveroiksi tulkittavia maksuja jotka eivät perustu kustannusvastaavuuteen

jotkut kunnat ja kuntien vesihuoltolaitokset ovat hyödyntäneet osuuskuntamuotoisia vapaaehtoisorganisaatioita tulkitsemalla vesihuoltolakia käytännössä siten että vesiosuuskunnat on rinnastettu tavanomaisiksi kiinteistöiksi kun kyse on ollut vesiosuuskunnille myytävistä palveluista tai veden hinnasta ja vesihuoltolaitoksiksi kun kyse on ollut vesiosuuskuntien velvoitteista ja vastuista

arvoisa puhemies

monet osuuskunnat ovat kokeneet että sanelupolitiikkaa ja monopoliasemaa hyväksi käyttäen heitä on kohtuuttomasti hyödynnetty liike ja kuntatalouden tuloksen parantamiseksi

nykyisenkin lainsäädännön mukaan kustannusten kohdentamisen tulisi tapahtua vesihuoltolaitoksen eri asiakasryhmien kesken siten kustannusvastaavasti että toisen asiakasryhmän maksuilla ei kateta toisen ryhmän kustannuksia

kustannusvastaavuusperiaatetta voidaan kuitenkin kiertää kun kunnalliset laitokset eivät suostu laskennallisesti läpinäkyvästi ja avoimesti sitä todentamaan

ministeriössä ollaan tietoisia siitä että monien osuuskuntien mielestä niin sanottujen emolaitosten veden hinnoittelu on liian korkea ja että emo ja tytärlaitoksen välille tulisi aina tehdä erillissopimus jossa sovitaan esimerkiksi hinnoittelun perusteista

arvoisa puhemies

etukäteen saadun tiedon mukaan siinä ei ole kuitenkaan ollut tarkoitus noteerata vesihuoltolaitoksina toimivia vesihuolto osuuskuntia

tavoitteena viimeistään valiokuntatyössä tulee olla että vesihuolto osuuskuntien asema noteerataan vähintään esittämällämme tarkkuudella tulevassa vesihuoltolain uudistuksessa

arvoisa puhemies

jätevesiasetus on ääriesimerkki siitä kuinka tarkoitus voi pyhittää keinot

tässäkin tapauksessa oli hyvä tarkoitus hyvä lähtökohta mutta sitten innostuttiin liikaa unohdettiin käytännön tosiasiat ja mentiin kohtuuttomuuksiin

rautalankaesimerkki

mummo punaisessa mökissään jonkin vaaran laella ilomantsissa tuottaa vessassaan fosforia vuoden aikana noin kilon verran

kun mummo keväällä lannoittaa mökkinsä pihalla olevat kukkapenkit niin silloin luontoon joutuu fosforia paljon enemmän puhumattakaan naapurin maanviljelijästä joka levittää pellolleen lannoitteita useita tonneja

on siis täydellistä järjen köyhyyttä ja mummon kiusaamista jos hänen pitää rakentaa ylimitoitetut kymppitonnin maksavat ja huonosti toimivat systeemit